tässä yhteydessä nostan esiin tämän kysymyksen ja itse asiassa toivoisin että se media jota nyt ei lehterillä näy joka tässä kerjäämisasiassa on kyllä onkinut näiltä ihmisoikeusjuristeilta ja eräiltä muiltakin valtiosääntöasiantuntijoilta näitä mielestäni täysin järjettömiä kannanottoja siitä ettei kerjäämistä voisi kieltää koska se muka on syrjivää lainsäädäntöä tämä media kysyisi nyt näiltä samoilta ihmisoikeusjuristeilta että kai meillä sitten tämä juutalais islamilaisen teurastustavan kieltäminenkin olisi perustuslain vastaista

mutta kuten sanoin minun mielestäni se ei ole perustuslain vastaista kuten ei ole kerjäämisen kieltäminenkään

ehkä parempia kuin me olemme olleet

vanhuspalvelulakiin palataan täällä salissa mutta kun tuli kuitenkin selkeitä kysymyksiä tähän asiaan liittyen ehkä sen verran nytkin on paikallaan jo ennen tuota välikysymyskäsittelyä todeta

on olemassa koulukunta joka ajattelee että suositukset riittävät henkilöstömitoitusten määrittelyssä ja sitten on koulukunta johon itse kuulun jonka mukaan meillä pitää olla sitovat henkilöstömitoitukset

ei saa tapahtua sellaista alimitoitusta jossa hoidettavien kohdalla ei toteudu riittävä hoito mutta samalla on huolehdittava että ylipäänsä hoitohenkilökunta tänä päivänä jaksaa ja että alalle saadaan riittävästi ihmisiä myöskin tulevaisuudessa

sen lisäksi on hallituksen piirissä sovittu että voidaan ottaa myöskin muita elementtejä mukaan tähän sitovuuteen tähän asetukseen

tai pääseekö riittävästi ulkoilemaan

tämän pitäisi olla selkeä viesti myöskin siitä että meidän täytyy paitsi valtiovallan taholta myöskin kunnissa pitää huolta siitä että työskentelyolosuhteet ovat sellaiset että ihmiset eivät uuvu sen työtaakkansa alle

täällä salissa aika moni toimii ja sitten tulee myöskin välittää viestiä sinne omille kuntapäättäjille omissa kunnissa että eivät vain alimitoita eivätkä alibudjetoi mikä on valitettavaa tosiasiaa

yksi hyvä esimerkki siitä millä tavalla on toimittu kun lainsäädännöllisesti on esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon ja neuvolatoimintaan haluttu puuttua ja sinne on annettu rahaa myöskin kyytipojaksi on se että kun on tehty selvitys tästä asiasta sen selvityksen mukaan vain noin puolet kunnista oli käyttänyt sen rahan siihen mihin täällä lainsäätäjät olivat tarkoittaneet

meiltä on tulossa nyt uusi selvitys tästä samaisesta asiasta millä tavalla meillä kouluterveydenhuoltoasetus ja neuvola asetus ovat toteutuneet vielä tämän syksyn aikana ja varmasti asiaan palataan myöskin täällä salissa

meillä niin kuin edustaja rehula hyvin tietää kehysriihessä päätettiin määrärahojen jaksotuksesta ja tehtiin sellainen arvovalinta että nyt ensimmäisenä otetaan vanhukset

tässä tiukassa taloustilanteessa kun meillä kuitenkin täytyy tehdä näitä arvovalintoja se seuraava arvovalinta kohdistuu nimenomaan lapsiperheisiin ja lastensuojelun kehittämiseen

meillä on sosiaalihuoltolain uudistus päässyt nyt siihen pisteeseen että sosiaalihuoltolain luonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle

omaishoidon tuki

uskon että se asiantuntijajoukko joka siellä on omaishoidon tukea kehittämässä ottaa myöskin huomioon nämä asiat jotka täällä salissakin on nostettu esille

kun täällä todettiin mitä esimerkiksi sille verovapaudelle kuuluu ja kun olen todennut että sitä ollaan hoitamassa niin sitä ollaan hoitamassa juuri tämän työryhmän taholta

hyvä

mutta totean vain että kaiken kaikkiaan se uudistus joka hallituksessa tehtiin on kuitenkin yrityselämän kannalta selkeälinjainen johdonmukainen ja tarkoituksenmukainen

sitä ei ole hallitusohjelmaan kirjattu

oikeastaan muilta osin kaikki muut elementit kyllä edistävät ja kannustavat työllisyyden parantamiseen

halusin puhua siitä että tämä pääministeri putinin vierailulla käytetty kieli ei ollut ehkä ihan sellaista mitä toivoisi naapurivaltion mahtavalta pääministeriltä kun hän pilkkasi pääministeri vanhasta siitä että pääministeri vanhanen on varmasti omissa käsissään pitänyt näitä itämeren pohjassa lepääviä miinoja jotka me kaikki koemme varmasti sellaisiksi asioiksi joista täytyy varmistua ennen kuin tätä putkea voidaan ryhtyä rakentamaan

laakso puhui ukrainasta niin olin kyllä ymmärtävinäni niin että pääministeri putin nyt haluaa että euroopan unioni ja suomi menee ukrainan maksumieheksi ja avuksi tässä kaasukiistassa ja että tämä asia jotenkin liittyy tähän itämeren kaasuputkikysymykseen

kun asetetaan kalastuksen etu josta sanotaan että se liittyy vesioikeuksiin ja on saimaannorpan suojelu vastakkain niin silloin kyllä siinä on kaksi niin epätasa arvoista etuisuutta kansalaisen etu omaisuuteen eli tähän kalastuksen oikeuteen ja toisaalta saimaannorpan suojelun etu

mielestäni tämä ei nyt ole huumorikysymys ja olen jättänyt oikeuskanslerille tästä kirjelmän tänään ja niin kuin sanottu palataan asiaan seuraavassa kertomuksessa

tämä on ollut suuren viisauden alku ja se on myöskin suomen turvallisuuspolitiikassa syytä oman kansallisen edun näkökulmasta oman alueen vakauden näkökulmasta pitää yllä

haluan lopuksi vielä todeta että puolustusministeriön rooli on ylikorostunut nykyään tämän selonteon valmistelussa

kyllä siihenkin löytyy

tämä asiahan oli talousvaliokunnassa laajan tarkastelun kohteena ja siinä yhteydessä erityisesti kiinnitettiin huomiota suomen yrittäjien näkökulmaan sen osalta että nämä valmistajat voivat olla ympäri maailmaa ja kun tuotteet tulevat euroopan unionin alueelle niin maahantuojat yhdessä valmistajien kanssa ovat vastuussa siitä että tuote vastaa sitä mitä siinä tuotteessa käytännössä esitetään näistä ekologisista näkökulmista

mutta erityisesti haluan korostaa sitä mikä tässä talousvaliokunnan mietinnössä tuodaan esille nimittäin että yritysten näkökulmasta järjestettäisiin tarvittavaa koulutusta se on ennen kaikkea yhteiskunnan asia mutta myös sitten niin että tämä palveluverkosto pienyritysten näkökulmasta olisi sellainen että pienyrittäjät näissä pärjäisivät koska tuotteet monesti tulevat erilaisista kulttuureista erilaisilla kielillä ja sen takia tiedon saanti näistä on hyvinkin hankalaa

sitten toteaisin myös valiokunnan mietinnöstä ilmenevän asian että tämä on suomelle suuri mahdollisuus jos me pyrimme näissä ympäristöosaamiseen liittyvissä tuotteissa siihen että meillä olisi se tietotaito jota tällä hetkellä kyllä on mutta onko sitä riittävästi ja kuinka me pystymme näihin tuotteisiin sitä viemään

tämä oli esillä ja eri ministeriöitten taholta tähän valiokunnan asettamaan tavoitteeseen kyllä yhdyttiin ja sitä pidettiin tärkeänä

kysymys on nyt sitten siitä millä tavoin käytännössä elinkeinoministeriö tekes ja monet muut tähän asiaryhmään liittyvät organisaatiot pystyvät tähän vastaamaan

selvä

kuten aikaisemmin viittasin niin keskustelukulttuuriin kuuluu reipas kysyminen ja vastaaminen ja hyvä keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan ja suomalaisen tuotteen puolesta

kiitos

sitten mitä tulee kysymykseen siitä tulevatko suomen takuut kasvamaan niin en millään voi uskoa että ne tulisivat kasvamaan koska keskustan voimaministerit pekkarinen ja väyrynenhän ovat ilmoittaneet että he vastustavat suomen lisääntyviä vastuita joten miten semmoinen päätös voisi mennä hallituksessa lävitse jossa nämä takuut kasvavat

maaliskuuta siihen ajaako suomi sitä linjaa että irlannin täytyy nostaa yritysverotuksensa tasoa että tämä meille erittäin haitallinen verokilpailu ei jatku

tämähän on käsittämätön tilanne että suomen tapaiset maat ylläpitävät korkeaa verotusta jotta ne voivat järjestää rahoitusta irlannille jotta se pitää yritysverotuksensa alhaisena ja kilpailee yritysten sijaintipaikasta

maaliskuuta ottamaan ratkaisevia kantoja

mielestäni suomen pitää vaatia että irlannin kaikkien lainajärjestelyjen ehtona on se että irlannin yritysverotus tarkistetaan ylemmäksi jotta tämä haitallinen kilpailu ei jatku ja me emme joudu sitä osaltamme rahoittamaan

aivan nyt satuin olemaan tässä näin hollilla sopivasti

mutta jatkan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan osalta ja totean että ne rahat jotka sinne tulevat johtuvat lähinnä palkankorotuksista ja tarkistuksista ja vuokrista ja muista juoksevista menoista

mutta iloinen olen siitä että saamenkieliset saavat oppimateriaaleihin enemmän rahaa

saamenkielisten oppimateriaalien rahantarve on ollut meillä kaikilla tiedossa jo pitemmän aikaa ja on upeaa että se korjaantuu

sitten ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä aloituspaikat lisääntyvät

niitähän on lisätty aivan huikeasti tuhansia ja tuhansia viime vuosina

jatkossa kun ikäluokat pienenevät silloin myöskin pitäisi katsoa supistavasti tätä asiaa

on tärkeää että eduskunta on todennut itsekin kosteus ja homeongelmien vakavuuden ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan keväällä laatima hyvä mietintö kosteus ja homeasioista on tarkoitus laittaa toimeen hallituksessa pikaisesti

minulla jäi vielä vähäsen

on hienoa että kunnista on saatu hyviä hakemuksia lähiöiden ympäristön kehittämishankkeisiin kuten asukastilojen rakentamiseen ulkoreittien parantamiseen ja vastaaviin asukkaiden hyvinvointia ja ympäristöä parantaviin hankkeisiin mistä itsekin olen ympäristöministerinä iloinen

lähiöiden lisäksi asuntopolitiikassa on tänä vuonna lähiöiden kehittämisen lisäksi tehty muitakin päätöksiä

tällä viittaan myös siihen mitä valiokunnan jaoston puheenjohtaja sanoi siitä että on tärkeää nyt saada tämä suomen asuntomarkkinatilanne eteenpäin

esimerkiksi pääkaupunkiseudulla käynnistämisavustukset vuokra asuntotuotantoon omavastuukorkojen alentaminen erityisryhmien investointiavustuksen korottaminen kruunuasuntojen pääomittaminen ja niin edelleen ovat tätä tukevia toimenpiteitä eli tiedostus on hyvin laajaa myös hallituksessa näistä ongelmista

lopuksi rakenne ja kehittämistoimista se tiedoksenne että vuoden lopussa päättää työnsä maankäyttö ja rakennuslain kokonaisarviointia pohtinut seurantaryhmä ja se luovuttaa raporttinsa tammikuussa ministeri viitaselle ja sen jälkeen arvioidaan mahdollisia muutosesityksiä jo tällä hallituskaudella kyseiseen lakiin

on todettu että liitoksia on tehty ja on tehty hyviä ja huonoja liitoksia ja on rakenneltu sirpaleisia yhteistyökuvioita ja muuta ja varmasti kunnissa koetaan nyt myöskin turnausväsymystä kun on paljon tehty

jo hallituksen rakennepoliittisessa kannanotossa marraskuun lopussa sovittiin siitä että tämä malli valmistellaan nopealla aikataululla ja ministeri viitanen on näin toiminut

nyt onkin tärkeää välittää kuntiin se viesti että tämä uudistus tehdään nyt niin perusteellisesti ja hyvin harkiten että tämän jälkeen palvelujen järjestämispohja on selvillä ja voidaan keskittyä siihen pääasiaan joka on palvelujen tuottaminen ja ihmisten hyvän arjen turvaaminen

perimmiltään kysymys on siitä saako terveyskeskuksesta ajan kun tarvitsee millaista hoitoa suuret ikääntyvät ikäluokat saavat vanhuksina saadaanko kouluihin päteviä opettajia ja pääseekö lapsi päiväkotiin kun sen aika tulee

nyt kun on suomella jäänmurtajakustannukset ja tämmöiset niin me emme hyppää niin kuin evilä ja ollikainen hyppäävät samalta lankulta nyt me annamme etelä euroopalle metrin siinä hyvitystä

loppu

poliisiammattikorkeakouluun sisään otettavien opiskelijoiden määrästähän tehdään vuosittain erillinen päätös

tulevien vuosien tarvetta on tällä hetkellä vielä hiukan vaikea arvioida mutta poliisihallinto seuraa tilannetta jatkuvasti ja mikäli koulutettujen poliisien määrä uhkaa jäädä liian alhaiseksi niin toki tuota sisään otettavien määrää sitten ilman muuta lisätään

sen tiedän että ministeriössä on ollut keskustelua kun tätä asiaa on nostettu esille ja ajatus on ollut sellainen että kannat tähänkin kysymykseen nostettaisiin esille vasta siinä vaiheessa kun selvitysmiehen työ on valmistunut ja se kokonaisuus olisi hanskattavana

no selvä

ei muuta

yritys yhteensovittaa tällainen järjestely jossa ensin siis leikataan sitten annetaan verotuksella jollekulle takaisin ja sitten sen verotuksen kautta takaisin antaminen vielä sovitetaan sosiaalipoliittisten periaatteitten ja viimekätisen toimeentuloturvan kanssa yhteen on kelle tahansa mahdoton yritys

jos hallituksen välttämättä olisi pitänyt sitten leikata jotenkin lapsilisistä sitten suora leikkaus ja sen uljas puolustaminen että hallitus kerta kaikkiaan haluaa nyt perhepolitiikan yhtä sitä universaalia osaa tässä nyt leikata ja sitten zyskowicz tänne puolustamaan ryhdikkäästi niin kuin hän on nyt tällaista ihan todella hölmöä esitystä joutunut puolustamaan

kaiken lisäksi tämä esityskokonaisuus sisältää sekä valtion että myöskin kuntasektorin kannalta monia semmoisia seikkoja joihin nyt en tässä enempää katso aiheelliseksi kajota

kaiken lisäksi kuuntelin tuolta työhuoneestani kun ministeri kertoi että tämä on niin kuin mennyt vähän väärään suuntaan että perheet eivät hänen mielestään ole osanneet tehdä ratkaisuja siitä miten sosiaalipolitiikan tietyt tukijärjestelyt tässä tapauksessa kotihoidon tuki järjestynyttä satamaksi kotihoidontuki ne milloin niin

arvoisa puhemies

tarkoitus oli ihan lyhyesti onnitella ja kiittää zyskowiczia hänen urhoollisuudestaan mutta vielä hivenen vakavammin

olisi paljon järkevämpää jakaa jos järkevintä se että hallitus ensi töikseen vetäisi tämän esityksen pois ja tulisi sitten ryhdikkäästi jos välttämättä leikata pitää sen leikkausesityksen kanssa tänne olisi kaikista järkevintä

me olemme nostaneet uusien vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen ja uuden teknologian korostamisen esiin ja vielä niin että emme hyväksy sitä että laman nimissä tai elvytyksen nimissä näistä asioista luovutaan

kyse on vaan nyt siitä että tämän kanssa on tähän tultu ja tietyin osin ajettu maatalousväestökin aika lailla harmilliseen keskinäiseen vastakkainasetteluun joka ei ole tietenkään millään muotoa suomen etu

sen takia pitää löytää tasapaino näiden uusien maatalouden tukimuotojen luomiseksi ja maaseudun kehittämisen keinoiksi

lopuksi arvoisa puhemies tässä yhteydessä totean vaan sen että hieman arvoituksellisesti tämä hallitus kyllä nyt muotoilee tämän että vaikutusvallan kannalta on tärkeää että maan eu politiikalla on selkeästi identifioitava johto

kyllä tämä täytyy nyt tulkita niin että kahden lautasen politiikasta täytyy päästä eroon eikä jättää epäselväksi sitä miten siellä sitten edustaudutaan

ranskaa edustavat aina presidentti ja ulkoministeri ja meillä tietysti tavoitteena pitää olla että meillä edustavat pääministeri ja ulkoministeri

silloin toteutuu se parlamentaarinen valvonta myöskin niissä uusissa olosuhteissa mitä tämä tietynlainen vallan muutos sitten lissabonin sopimuksen toteutumisen jälkeen merkitsee

eli tässä on puurakentaminen tullut esille monessakin puheenvuorossa

puurakentaminen on mahdollista ihan kerrostaloihin asti kun se vain tehdään hyvin ja siinä kohtaa se edistää myös työllisyyttä

se on ehdottoman järkevää

onneksi sekin on siinä hallitusohjelmassa mainittu ja toivottavasti saatte siihen ihan oikeasti jotain aikaiseksi hallituksen toimesta

sitten jos mennään tosiaan miettimään pääkaupunkiseutua ja isoimpia kasvukeskuksia niin tonttimaa alkaa olemaan aika lailla kortilla

silloin meidän tarvitsee lisätä rakentamisen korkeutta ja tämä pääkaupunkiseutukin on kohtuullisen matalaa verrattaessa joihinkin muihin isompiin euroopan maihin saati sitten ison lätäkön toiselle puolelle mentäessä

minkä kaivoin tuossa laajakaistasta edustaja viitaselle

siinä kohtaa tarvitsee sitten myös muistaa se että pelastustoimi ja turvallisuus yleensäkin on pidettävä tiiviisti mukana mutta näissä isommissa kasvukeskuksissa on mentävä leveyden sijasta ylöspäin

ministeri viitaselta kysyttiin useamman kerran tai hänelle laitettiin terveisiä tästä valtakunnallisesta laajakaista hankkeesta ja valtiovarainministeriö on on todella valtiovarainvaliokunnan valtiovarainvaliokunta on mietinnössään todennut että alkukankeutta on ollut riittävästi hanke on vauhdissa mutta tällä hetkellä tilanne on tosiaankin se että rahoitustarvetta olisi monellakin alueella reippaasti

rakentamiskorkeutta on lisättävä

siihen tässä koko kokonaisuudessa ei ole varaa kuitenkaan kenenkään pörssi ei kestä sitä että nyt rakennetaan rakennus ja vuoden päästä se korjataan koska rakentamisen laatu on ollut huonoa

hallitus on metsäteollisuutta varten tehnyt jo joukon toimia joilla yritetään auttaa siellä sitä kaikista vaikeinta tilannetta niitten yritysten ja niitten tavallaan metsäteollisuuden osa alueitten kohdalla joilla nämä vaikeudet pahimpina käyvät erityisesti työllisyyden ja yritysten pystyssä pysymisen suuntaan